tässä motivoivammaksi tavaksi tehdä ympäristötekoja on saatava energian säästäminen ja energiatehokkuuden nostaminen

arvoisa rouva puhemies

uusiutuvan energian paketti tässä energiaratkaisussa on kyllä historiallisen suuri mahdollisuus mutta siihen sisältyy pari asiaa joista on syytä ministeriltä kysyä

nimittäin vesivoiman lisärakentamisen osalta tilanne näyttää oikeastaan vain tehonnostojen ja mahdollisen sadannan lisäyksen verran lisäystä

vaihtoehtoja nimittäin mielestäni ovat tuontisähkö pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta joka näyttää hyvin vaikealta kaasuturbiinit tai dieselvoimalat jotka ovat tähtitieteellisen kalliita tai sitten hiilivoima josta pyritään eroon

mihin tarvitaan oikeaa tietoa

itse koin tuon henkilökohtaisesti parisen vuotta sitten kun sain kotiini lähipiirin edustajia kylään murheellisia ihmisiä jotka totesivat että tuhansien eurojen jätevesiremontti on edessä

kun tutustuimme asiaan tarkemmin selvitimme asian taustoja niin lopulta lopputulos oli että muutamalla sadalla eurolla tehtävät parannukset ja korjaukset riittävät

täytyy ensimmäisenä todeta että nyt käsittelyssä oleva selonteko luonnonvaroista älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous on erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen asiakirja ja tulee varmasti olemaan hyvässä käytössä tulevia vaaleja ja sen jälkeisiä politiikkalinjauksia silmällä pitäen

tarvitaan tietoa ihmisten asukkaiden neuvontaan kiinteistökohtaiseen neuvontaan ja lisäksi kuntien toimeenpanon neuvontaan niin että kunnat soveltavat niitä mahdollisuuksia poikkeuksia joustoihin ja että kunnat neuvovat tekemään oikeanlaisia ratkaisuja oikeissa paikoissa

on hyvin mielenkiintoista lukea selonteosta kansallisia vahvuustekijöitä joita on lueteltu

metsävaroja mineraali turvevaroja puhdasta vettä vesitaloutta viljelykelpoista ja rakentamatonta maata luonnontuotteita marjoja sieniä kaloja ja riistaa matkailua hyvinvointipalveluja

tässä keskustelussa ei väkisin aina niitä piirteitä valitettavasti ole ollut

toki ne vahvuudet ovat myös muualla monin paikoin näitä samoja mutta tässä mielessä kun lappilaisten silmälasien läpi katsoo tätä maailmaa niin näyttää erinomaisen hyvältä tulevaisuuden näkövinkkelistä

arvoisa rouva puhemies

tähän kun lisätään lapin osalta vielä barentsin alueen sekä lähialueiden vastaavat vahvuudet niin olemme todellakin tilanteessa jossa voidaan todeta että tulevaisuus näyttää hyvinkin valoisalta ja lupaavalta mikäli vain oikein ja viisaasti osaamme nämä mahdollisuudet hyödyntää

eli siinä suhteessa jos aletaan perätä tämän nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen vaikutusta tähän kannattaa mennä muutama vuosi taaksepäin ja keskustella puoluetovereiden kanssa siitä minkälainen määritelmä on silloin aikanaan tullut luotua

tämän asiakirjan osalta on myös hyvin mielenkiintoista todeta tämä poikkihallinnollisuus kolmen eri ministeriön valmistelun tuloksena syntynyt lopputulos joka tietysti siltä osin on myös esimerkillisen hyvä noin jatkoa ajatellen

täällä on moneen kertaan todettu että kaivoslain kokonaisuudistus on ollut pitkä prosessi ja se on ollut paikallaan tehdä

toteaisin näistä vahvuuksista tämän kaivostoiminnan osalta ne mittavat mahdollisuudet joita se avaa meille tulevaisuudessa

on paljon asioita jotka ovat menneet ajassa eteenpäin ja itse asiassa myös viime vuosien kaivosbuumi on määritellyt vielä lain valmistelun loppumetreillä tätä lopputulemaa

täällä on keskusteltu paljon siitä pitäisikö valtion aktiivisemmalla roolilla osallistua kaivostoiminnan edistämiseen ja on saatu myös kuulla valtion kaivos oyn perustamisajatuksesta ministeri pekkarisen suulla

eduskunnassa tätä asiaa on käsitelty siten että tähän lakiin on tehty monia tarkennuksia ja parannuksia ja siltä osin valiokunnalle voi antaa täyden tunnustuksen työstä

heti alkuun sanon että kannatan erittäin lämpimästi tämän ajatuksen perkaamista läpikäymistä ja toivottavasti sieltä myös löytyy villoja sen eteenpäin viemiseen

geologian tutkimuskeskus on se organisaatio joka on tehnyt uraauurtavaa pohjatyötä tämän kaivosbuumin taustalla

kun tänä päivänä katsoo tuolla kotimaakunnassa ympärilleen niin voi todeta että lupaavia hankeaihioita on paljon toteutusvaiheessa niistä on muutamia suunnitelma asteella useita ja tiedossa on että eri puolilta maakuntaa löytyy maaperärikkauksia joita ei ole vielä hyödynnetty

itse asiassa niiden tutkimustietojen hyödyntäminen on pohjana useamman kaivoksen ja tulevan kaivoksen taustalla

kuitenkin meillä on valitettavasti uhkapilviä myös gtkn tulevaisuuden osalta

sodankylän osalta voidaan todeta että yksi kolmasosa tuon valtavan laajan kunnan pinta alasta on tällä hetkellä varattu kaivosvaltauksille

valtion tuottavuusohjelma iskee yhtä lailla tuon laitoksen toimintaan ja jotta tämä myönteinen kehitys kaivostoiminnan osalta voisi jatkua gtkn resurssit tulee tulevaisuudessa turvata

se on suuri mahdollisuus mutta siinä on myös vastuun paikka kun kaikki nämä muut maankäytön muodot ja elinkeinot tulee kyetä huomioimaan ja siinäkin mielessä paitsi tämä politiikkalinjaus niin myös käsittelyssä oleva kaivoslaki omalta osaltaan määrittelee millä tavalla näitä luonnonvaroja tulee hyödyntää

valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota asiaan siten että gtkn tutkimustuloksista perittäviä maksuja täytyy tarkastella markkinatilanteen mukaisesti

tässäkin mielessä voidaan todeta että valtion aktiivinen läsnäolo osallistuminen ja vaikuttaminen siihen miten maaperärikkauksia hyödynnetään kuinka niitä jatkojalostetaan rikastetaan olisi ilman muuta paikallaan

tietysti toivottavaa on että mahdollisesti tuota kautta jos ei sitten budjettivarojen kautta saadaan gtkn toimintaan vaadittavat määrärahat ja tuo menestyspolku jota laitos on tehnyt voi jatkua

valtion kaivostoiminnan osalta täällä on todettu että historiassa on tehty virheitä mutta on mieluummin syytä katsoa asiaa eteenpäin

ei meillä maakunnassa toki sellaista keskustelua käydä mutta noin kategorisesti voidaan sanoa että valtion sen asukkaiden parempi hyödyn kerääminen ja kokoaminen myös näiden mineraalivarojen osalta on kyllä asia joka on puhuttanut ja herättänyt positiivista vastakaikua mikäli tällaiseen meillä päädytään

selvitysmies niemen ehdotukset ovat erinomaisia lyhyellä aikaa tehtyjä ja ministeri pekkarisen johtopäätelmät siitä millä tavalla noita asioita sitten viedään eteenpäin ja esitellään ovat kyllä paikallaan

vastaavalla lailla valtion infra oyn osalta joka liittyy myös mineraalivarojen hyödyntämiseen tulisi edetä sillä tavalla että tulevien vaalien jälkeen ketkä sitten ovatkin muodostamassa hallitusta ja viemässä asiaa eteenpäin nämä asiat olisivat myös siellä mukana

meillä on kuntia joista osa vastustaa uraanin louhimista alueellaan mutta meillä on myös kuntia jotka suhtautuvat siihen myönteisesti

eli tässä mielessä nyt tähän lakiin kirjattu kunnan veto oikeus omalla alueellaan toimimiseen on hyvä ja paikallaan

itse asiassa tämä tapausesimerkki lapista kertoo että tähän asiaan suhtaudutaan kahdella tavalla ja siinä mielessä on hyvä että kunnalla on mahdollisuus tähän asiaan ottaa kantaa

tämä kaivosbuumi on aiheuttanut kunnissa paljon työtä

arvoisa puhemies

esimerkiksi keski lapissa sodankylässä liki kolmasosa kunnan pinta alasta on erilaisten kaivosvarausten alaisena

mannisen ehdotuksen osalta että tulisi poistaa liikenneinvestoinnit kehysbudjetoinnista ja löytää joustavampi ja pitkäjänteisempi tapa toteuttaa liikenneinvestointeja aivan kuten ensimmäisessä liikennepoliittisessa selonteossa tavoitteena olikin

siellä on kymmeniä ja taas kymmeniä käsittelyjä viranomaisissa ja myös kunnanhallitus on varsinainen kaivoskäsittelyelin tänä päivänä

tässä laissa säädetään nyt kuntien mahdollisuudesta periä maksuja näistä operaatioista jotka liittyvät kaivostoimintaan ja se on myönteinen positiivinen asia

selontekomenettelyllä sinänsä ei päästä tuon pitkäjänteisempään joustavampaan menettelyyn kuin nyt on päästy ja on huomattu että ongelmat ovat edelleen voimassa

nimittäin kyllä on myös heikompiosaisten etu että julkinen talous on tasapainossa ja että huolehditaan tästä julkisen talouden kestävyydestä jonka yksi keskeinen osa kehysmenettely nykyisellään on

manninen toi esille kehysmenettelyn kehittämisestä on varmasti hyvin tarkkaan punnittava asia ja aivan kuten myös valtiontalouden tarkastusvirasto on omassa erilliskertomuksessaan kehittämisehdotuksena tuonut esille myös näitä asioita tulee punnita

mitä tulee sitten siihen miten hyvinvointiyhteiskunnan tila ja rahoitus säilytetään on hyvin mielenkiintoista kun täällä puhutaan pääomaverojen korotuksesta tai yrittäjyyden kannustamisesta

millä tavalla kannustetaan yrittäjyyteen pääomasijoittamiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen

eli siinä mielessä ei voida lähteä siitä että nämä olisivat vastakkaisia asioita ja täällä voitaisiin puhua siitä että jos nostetaan pääomatuloja sitä kautta sitten ikään kuin toimittaisiin väärin

toki se on jatkuvaa tasapainoilua oikean ajoituksen ja oikean tason suhteen pakenevatko pääomat maasta vai pysyvätkö ne täällä onko meillä yrittäjyyttä vai ei ja tätä tasapainoahan tässä juuri haetaan

arvoisa rouva puhemies

hallitusohjelman hyvät kirjaukset yksi toisensa jälkeen toteutuvat täällä tehdyillä päätöksillä ja käsittelyllä

varmasti valiokunta joka tänään työnsä aloitti tulee perehtymään siihen huolella ja aivan niin kuin ministeri sanoi hyvässä hengessä katsomaan mahdollisia tarkennuksia ja muutoksia tähän lakiin

nyt ovat vuorossa maatalousyrittäjien lomituspalveluja koskevat muutokset sekä turkistuottajien lomituspalvelut ja poronhoita jien sijaisapukokeilulaki

onhan kyse toimialasta joka on ollut jo pitkään kovien paineiden alla ja nämä paineet näyttävät kyllä edelleen jatkuvan

ministeri vehviläinen te saitte ensimmäisenä ministeripäivänänne eteen listan jossa olivat kehykset ja toisen listan jossa olivat ne hankkeet jotka siirtyivät edelliseltä vaalikaudelta eteen jossa listassa oli merkittäviä määrärahavajauksia

kevyet nelipyörät eli mopoautot ovat yksi sellainen tekijä alkoholinkäyttö ajoneuvossa mahdollinen sen kieltäminen kasikympinlätkän käyttäminen

toivottavasti lomituspalveluiden lisääminen mahdollistuu myös näiden uusien työntekijöiden rekrytoinnin kautta sillä tietysti on turhaa lisätä lomituspäiviä mikäli näitä lomittajia ei ole saatavilla

turkiseläintuottajien osalta tämä lomitusjärjestelmän ulottaminen toimialaan on yksi niitä merkittävimpiä muutoksia ja uudistuksia niin ikään kohtuullisen tuulisella alalla

arvoisa puhemies

puhuttaessa riistavahingoista ja vahingoista elinkeinojen harjoittamiselle etenkin porotaloudelle täytyy puhua kahdesta asiasta petopolitiikasta ja petokorvausjärjestelmästä

turkiseläintuottajat ovat toivoneet tätä uudistusta jo pitkään ja siltä osin on hyvä että tämä uudistus nyt saadaan täällä käsiteltyä ja ensi vuoden alusta voimaan

olette esittänyt yhtenä infra oyn perustamisen ja tämä ja muut täytyy ottaa tulevassa hallitusohjelmaneuvotteluvaiheessa kyllä pöydälle ja täällä salissa oikealta ja vasemmalta on tullut tähän asiaan kyllä kannatusta

suomen petopolitiikkaa tässä salissa on sivuttu kautta aikojen ja sitä keskustelua meidän tulee edelleen jatkaa

arvoisa herra puhemies

mutta erityisen iloinen olen tästä kolmannesta eli poronhoitajien sijaisapukokeilusta joka nyt sitten kolmivuotisena kokeiluna käynnistetään niin ikään ensi vuoden alusta

itsekin ajattelin käyttää tässä keskustelussa kriittisen puheenvuoron mutta hieman toisenlaisen kriittisen puheenvuoron mitä täällä on kuultu

sen sijaan nyt käsittelyssä oleva riistavahinkolaki on erittäin tärkeä ja jopa historiallinen lakiesitys joka eduskunnan käsittelyyn on tuotu

siitä johtuen näyttää siltä että tässä täytyy kääntyä ja alkaa puolustaa ympäristöministeriä tämän oman esityksensä kanssa sen verran kovanlaista ja sanoisinko kiivasta kiihkoista ja tunnekuohuista tämä keskustelu täällä on ollut

on tärkeää että maa ja metsätalousministeriö on valmistellut nämä riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat säännökset nykyvaatimuksia vastaaviksi ja ne on koottu tähän samaan lakiin siitä huolimatta että tämän lain valmistelu on kestänyt kauan täällä on sanottu kohtuuttoman kauan mutta nyt se on täällä käsittelyssä

osittain haasteita on saatu voitettua muun muassa markkinatilanteen osalta mutta yhä edelleen tietysti tulevaisuudessa erilaisia elinkeinon säilymiseen ja jatkuvuuteen liittyviä kysymyksiä on ilmassa

minua kiinnostaa se millä tavalla lapissa elinmahdollisuudet voidaan säilyttää yrittämisen edellytykset työn ja toimeentulon edellytykset ja tämä yksi konkreettinen hanke on sellainen että se tarjoaa työtä ja toimeentuloa tuolle alueelle

minä itse rohkenisin sanoa että meillä on ollut erinomaisen hyvä ja perehtyvä valiokuntakäsittely tämän lain yhteydessä

kyllä poronhoitajien keski ikä yhtä lailla muiden toimijoiden tavoin on noussut ja siltä osin on hyvä että myös tämän sijaisavun saamisen kautta mahdollistetaan paremmat toimintaedellytykset elinkeinonharjoittajille ja että tällaisissa yllättävissä sairastumis ja tapaturmatilanteissa ei tätä elinkeinoa ja siitä tulevaa tuloa sitten poronhoitaja menetä

nämä kolmekymmentä muutosta lakiesitykseen selvästi perustuvat asiantuntijakuulemiseen ja myös alueen edustajien asiantuntijoiden kuulemiseen

poronhoidon osalta porotalouden asiantuntijoiden kommentit ja kannanotot on erinomaisella tavalla huomioitu tässä valiokunnan käsittelyssä ja nämä korjausesitykset lakiin lähtevät pitkälti näistä asiantuntijakuulemisista

muutamia havaintoja porotalouden osalta

tämä korvausten maksaminen korvausjärjestelmän että yksi keskeisen tärkeä osa suomalaisen petopolitiikan hyväksyttävyyttä on korvausten maksaminen korvausjärjestelmän toimivuus se että korvaukset maksetaan täysimääräisinä ja ajallaan

vielä kun saisimme uuden elinkeinoa ja muitakin kuin porotaloutta suojelevan otteen suurpetopolitiikkaan tässä maassa niin uskoisin että tulevaisuus myös porotalouden osalta olisi turvattu

etenkin tämän jälkimmäisen osalta on ollut valitettavasti puutteita viipymät maksatuksessa ovat olleet pitkiä

siksi on hyvä että valiokunta on tässä yhteydessä ottanut kantaa siihen että sekä budjetissa että nopealla reagoinnilla tarvittaessa lisäbudjeteissa osoitetaan riittävästi varoja näiden korvausten keskeytyksettömään maksamiseen

varmuuden vuoksi haluan jo etukäteen ehättää toivomaan tämän ensi vuoden alusta kolmen vuoden kokeiluna aloitettavan kokeilun vakiinnuttamista sitten kokeilujakson jälkeen

mutta on varmasti oikein ja kohtuullista että lähtökohtana on se että mikäli kokeilu onnistuu niin se tultaisiin sitten kokeiluajan jälkeen vakinaistamaan

en tiedä onko se valiokunnan puheenjohtaja hyvät valiokunnan jäsenet vai erinomainen valiokuntaneuvos kun tuolta sosiaali ja terveysvaliokunnasta näyttää tulevan nasevia hyviä mietintöjä ja käsittelyajat ovat suhteellisen ripeitä

myös se että arviointikustannukset maksetaan niissä tapauksissa joissa vahinkokin korvataan on tärkeä lisäys

kun voidaan kuvitella minkälaiset kustannukset tuollaisesta arviointikäynnistä voivat tuolla kairoissa syntyä niin tämä on myös tässä laissa tärkeä lisäys joka otetaan huomioon

ehkä tärkein muutos joka tuossa lähetekeskustelussakin tuli esille muun muassa allekirjoittaneen toimesta oli porotalousvahinkojen korvaaminen puolitoistakertaisena esityksen mukaan siten että tämä käypään arvoon korvaaminen tulisi poronomistajalle ja se puolikas paliskunnalle

valiokunta on kuullut tässä asiassa asiantuntijoita ja on tehnyt ehdotuksen muutoksesta jossa tämä puolitoistakertainen korvaus maksetaan poronomistajalle

tämä on oikea ja oikeudenmukainen tapa toimia

jo yhden yksittäisen paliskunnan sisällä esimerkiksi itärajalla toinen poronomistaja on nimittäin valitettavasti suurempien petovahinkojen kohteena kuin toinen länsirajalla saman ison paliskunnan alueella oleva ja tämä yksittäinen esimerkki jo kertoo siitä että on oikeudenmukaista korvata silloin kun omistaja on tiedossa tämä koko puolitoistakertainen korvaus poronomistajalle

älkää tehkö sitä ensimmäistä ratkaisua oman kiinteistönne kohdalla vaan selvittäkää ensinnäkin se tarve mikä teillä on ja sen jälkeen tutkikaa ne vaihtoehdot mitä on käytettävissä

on aivan selvä asia että kun valiokunta päätyi sanamuotoon kohtuullisin kustannuksin niin se tarkoittaa juuri sitä että kohtuullisin kustannuksin kunkin alueen kunkin olosuhteen mukaisesti nämä tietoliikenneyhteydet täytyy jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta riippumatta toimittaa

on hyvin mielenkiintoista että nyt tässä lakiesityksessä on uutena korvausmallina otettu vasahävikkikorvaus joka sekin vastaa alueen edustajien näkemystä siitä uudesta tavasta huomioida vasahävikit niin että vasonnan ja marraskuun lopun välisenä aikana oleva hävikki sitten korvataan erikseen vasahävikkikorvauksena ja muutoin sitten normaalilla porovahinkojen korvaamisella

se onko kyse kuituyhteydestä vai onko kyse mahdollisesti mobiilista yhteydestä riippuu siitä mikä on se käyttötarve ja tarkoitus ja tämä asia tulee selvittää ensin ennen kuin lähdetään vetämään kuituyhteyttä hankalan maaston takaa ja sitten se maksaa tuhansia euroja

meillä on etenkin paliskunnan etelärajalla erittäin huomattavia petovahinkoja ja vasahävikki porohävikki on merkittävää

entistä edullisempia tapoja toteuttaa laajakaistayhteys on tänä päivänä olemassa ja nämä asiat täytyy ottaa huomioon kun tehdään niitä kiinteistökohtaisia ratkaisuja

siksi on hyvä että on otettu erityinen korotettu korvaus tietyille paliskunnille jotka ovat suurpetojen osalta olleet pitkään poikkeuksellisen suurten vahinkojen kohteena

hyvin valitettavaa on tietysti se että jossain vaiheessa tulee myös se piste vastaan mikäli petopolitiikkaan ei voida puuttua että elinkeinon harjoittaminen on käytännössä mahdotonta

tässä esityksessä on myös otettu kantaa hirvien aiheuttamiin vahinkoihin ja on pyydetty kiinnittämään huomiota jatkokäsittelyssä sekä aitarakennelmiin tuleviin vahinkoihin että sitten myös talvilaidun alueille aihe on hajotettu talvilaidunalueille aiheutettuihin vahinkoihin

tätä valiokunnan erinomaista mietintötekstiä ja lakimuutoksia täydentää lain seurantaa koskeva lausuma joka on hyvä tällaisen uuden kokonaislainseurannan ja arvioinnin mukaisesti

kiitoksia valiokunnalle erinomaisesta työskentelystä

lain tarkoituksena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän palvelujen tasapainoista kehittymistä

väärinkäytösten havaitseminen edellyttää mietinnön mukaan tunnistamistietojen käsittelyä joten tunnistamistietojen käsittely on välttämätöntä väärinkäytösten havaitsemiseksi

tuolloin valiokunnan saaman käsityksen mukaan nykyisen sähköisen viestinnän tietosuojalain säännökset viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä väärinkäytöstapauksissa ovat tulkinnanvaraiset ja sallivat jo nyt tunnistamistietojen käsit telyn

liikenne ja viestintävaliokunnan käsityksen mukaan nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys varmistaa yritysten toimintaedellytyksiä täyttämällä sen lainsäädännön aukon joka yrityssalaisuuksien suojassa tällä hetkellä sähköisessä viestintäympäristössä on

esitys selkeyttää nykyistä epäselvää tilannetta asettaa tiukat ennakkoehdot tunnistamistietojen käsittelylle ja edistää yhteisötilaajien tietoturvan parantamista

arvoisa herra puhemies

esityksen sisältämät sanktioidut tiedottamisvelvoitteet sekä ennen käsittelyn aloittamista että jälkikäteen merkitsevät nykyiseen verrattuna merkittävää parannusta myös käyttäjän muun muassa työntekijöiden tietoturvaan ja henkilökohtaiseen oikeusturvaan

tämä käy hyvin ilmi työmarkkinajärjestöjen lausunnoista

lapissa on joskus kuullut harmitteluja siitä että vasta nyt tämä kaivostoiminnan voimakas buumi on käsillä

kaikkien neljän ek sak akava ja sttk mielestä tämä parantaa työntekijän oikeusturvaa selkeyttää tilannetta nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna

miksi se ei tullut aikaisemmin jolloin olisimme kenties saaneet pidettyä maakunnan väkiluvusta ison osan kenties käännettyä sen jo nousuun kun nyt olemme sitä menettäneet

myös kansainvälisen vertailun perusteella sähköisen viestinnän tietosuojan sääntely on suomessa tiukkaa ja tämä lainsäädäntö ja nyt esitetyt muutokset tietosuojalakiin merkitsevät mielestäni lainsäädännön tiukentumista siltä osin että lainsäädäntö selkeytyy

komissio tulkitsi liikelaitostilanteessa konkurssisuojan ja tuloverokäytännön yhteismarkkinoille soveltumattomiksi mikä pakotti sitten suomen valmistelemaan jatkotoimia oman liikelaitostoimintansa osalta ja tänään olemme täällä käsittelemässä näiden toimintojen osakeyhtiöittämistä

mutta voisin sanoa että tutustuttuani muun muassa kittilän kultakaivokseen nyt tulossa olevaan kevitsan kaivokseen niillä tiukoilla ympäristönormeilla sitä nykyteknologiaa hyödyntäen ne ovat kuulkaa käsittämättömän fiksusti toteutettuja laitoksia

tältä osin voisin todeta että julkisuudessa esitetyt arviot sähköisen viestinnän tietoturvan romuttamisesta eivät todellakaan pidä paikkaansa

ajatuksena siis on että toimivilla ja kilpailluilla markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa valtion liiketoimintaa tulee harjoittaa pääsääntöisesti osakeyhtiömuodossa

liikenne ja viestintävaliokunnan käsittelyn yhteydessä on haluttu korostaa sitä että ensisijainen keino jatkossakin on viestintäverkon ja viestintäpalvelujen käytön asianmukaisuuden turvaaminen eli tietoturvasta huolehtiminen sekä verkkojen ja palvelujen käyttäjille annettavat ohjeet ja niiden noudattaminen automaattisesti tapahtuvan seurannan kautta